kaikki tämä työ tuo työtä ja myöskin vahvistaa ostovoimaa

huoleni on se että laki edellyttää että jokaisella nuorella on hyvät lähtökohdat ja mahdollisuus pärjätä peruskoulun jälkeisessä toisen asteen koulutuksessa mutta helsingissä nämä oppimiserot ovat jo yli kaksi vuotta

tässä toteutuu moni suuri asia meille suomalaisille

mutta sekään ei ole vielä kaikki vaan samalla panostetaan myös oppimiseen rakennetaan uudenlaisia oppimisympäristöjä mahdollistetaan se että nuoret pääsevät joustavammin omaa opintopolkua pitkin koulutukseen ja sitä kautta työelämään

eli miten voidaan lähteä siitä että lisätään ymmärrystä lisätään suvaitsevaisuutta jos ihmisillä ei ole perustietoja ja koulussa opetussuunnitelmat eivät tavallaan rakennu sen kautta että lapsille syntyisi jo varhaisessa vaiheessa pohjatietoa ymmärtää erilaisuutta erilaisia kulttuureita erilaista uskontoa

minun mielestäni hallitus on nyt neuvotellut erittäin hyvän ohjelman ja todella toivon että näinä viimeisinä kuukausina tällä vaalikaudella pistetään nämä päätökset toimeen ja saadaan suomi uudenlaisen nousun alkuun rakennetaan myönteisyyden kehä ja se alkaa sitten tuomaan hyvinvointia suomelle ja suomalaisille

sitten pitäisi myöskin huomioida näitten nuorten ja lasten erilaiset taustat jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua ja kertoa ja selvittää sitä omaa kulttuuriaan oppitunneilla

kun tein tähän asiaan liittyvän tutkimuksen professori mirja talibin kanssa niin selvisi että moni peruskoulun käynyt maahanmuuttajanuori ei koskaan peruskoulun aikana ollut kyennyt oppitunnilla kertomaan yhtään mitään omasta kulttuuristaan tai siitä minkä takia perhe oli tänne suomeen joutunut muuttamaan koska yhdeksän vuoden aikana lukujärjestyksestä ei löytynyt tämmöistä kymmenen minuutin hetkeä

ukrainan tilanteeseen on vain yksi ratkaisu

neuvottelut on aloitettava todella nopeasti

eulla on vain diplomaattisia keinoja ratkaista kriisi

kysyisin pääministeriltä

vaarana on että usa alkaa mahdollisesti aseistamaan ukrainaa ja tätä ei voi tapahtua

arvoisa puhemies

samalla otetaan huomioon kasvun erittäin hidas eteneminen ja myöskin se että ne kasvun hedelmät jakautuvat hyvin epätasaisesti

tuuliolot suomessa ovat hyvin erilaiset kuin monessa muussa maassa ja kun suomessa tehtiin tämä tuuliatlas niin todettiin että kyllähän täältäkin löytyy tuulisia paikkoja ja tietyissä kerroksissa mutta useimmat näistä tuulisista paikoista on jo kaavoitettu tai muuta vastaavaa niin että sinne ei voida niitä voimaloita perustaa

ihmiset ovat huolissaan siitä voimmeko me muuttaa tämän talouskasvun kestäväksi eli sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi kasvuksi ja myöskin siitä pystytäänkö eriarvoisuutta ja eriarvoistumista torjumaan varsinkin kun se näyttää nyky suomessa muuntautuvan sukupolvia ylittäväksi

senpä takia pitäisikin perustaa niitä pienimuotoisia alueille joilla ei edes niin paljon tuulekaan joten kyllä se on aika arvokasta energiaa jota näin saataisiin suomessa tuotettua

mikä on myös hyvin tärkeätä tässä tulevaisuusselonteossa on käsitellä näitä toimintatapoja ja edustaja jungner nostikin ne ansiokkaasti esille eli minkälaisilla välineillä me ratkomme näitä suuria ongelmia jotta haluamme synnyttää kestävää kasvua sosiaalisesti kestävää ja ekologisesti kestävää kasvua

niin kuin tässä on mainittu aikamoisiin vaikeuksiin on myöskin sitten törmätty kun on niitä pieniäkin tuulivoimalayksiköitä ryhdytty rakentamaan

hiukka kyllä pelkään tätä kun saksassa lähdettiin hyvin innokkaasti tuulivoimaa hyödyntämään niin siitä tuli aikamoinen menoerä valtiolle

täällä on noussut esille että me tarvitsemme kokeiluja me tarvitsemme sietokykyä laittaa asioita vireille oppia epäonnistumisesta parantaa näitä prosesseja

suomessa esimerkiksi on pakkaset silloin ei tuulivoimaa voida hyödyntää koska silloin ei tuule tai jos tuulee liian kovasti niin silloinkaan ei voida tuulivoimaa käyttää koska nämä voimalat menevät rikki

me tarvitsemme myös tämmöistä tulevaisuusselontekoa mutta myös sen rinnalle nopeampitempoista ad hoc menettelyä

senpä takia tarvitaan niin suomessa kuin saksassakin säätövoimaa ja silloin se tarkoittaa kivihiilen lisäämistä ja lopulta tulos on se että onko tällä tuulivoiman tulolla sitten kuitenkaan pystytty vähentämään näitä hiilidioksidipäästöjä mihin on alkujaankin pyritty

valtioneuvoston energia ja ilmastopoliittiseen tulevaisuusselontekoon eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on tuottanut myös raportin uskalluksen politiikka paljon työtä vähän päästöjä

me tiedämme että työvoimapula on suomen tulevaisuutta

senpä takia on paljon ihmisiä ja voimavaroja mielenterveyskuntoutujissa jotka varmaan haluaisivat ja pystyisivät oikean kuntoutuksen jälkeen osallistumaan työelämään edes osittain

eli nyt ei pidä nostaa käsiä ylös ja todeta että onpas kauheata kun on niin paljon tarvetta vaan ryhdytään miettimään millä tavalla mitä reittejä pitkin me pystymme helpottamaan sitä tuskaa ja mahdollistamaan osallistumisen yhteiskuntaan näille kuntoutujille paremmin

raportissa uskalluksen politiikka paljon työtä vähän päästöjä idea on ollut tarkastella asioita uskalluksen näkökulmasta eli miten tehdä rohkeita ympäristöä säästäviä ratkaisuja jotta töitä olisi paljon ja päästöjä vähän

terveys ja sosiaalipolitiikka onkin nostettava energia ja ilmastopolitiikan rinnalle

kun edistetään terveyttä ja työhyvinvointia samalla voidaan pidentää myös työuria parannetaan työn tuottavuutta ja vakautetaan valtiontaloutta

arvoisa puhemies

vahvempi siirtyminen tietoyhteiskuntaan mahdollistaa ekotehokkuuden kasvattamisen tuotannossa kulutuksessa ja aineettomien tuotteiden ja palveluiden lisääntymisessä

siellä oli todellakin ne myllyt pystytetty ja minä sitten kysyin kun oli hyvin tuulista että miksi nämä myllyt eivät pyöri ja siellä vastattiin että kun on niin kovin tuulista niin sen takia ne menevät rikki jos niitä käytetään tuulisella kelillä

esimerkiksi auto voidaan rakentaa tehokkaammin sitä voidaan huoltaa kestämään pidempään ja autolla liikkumista voidaan vähentää e palveluilla

tutkimuksemme tekijä olli hietanen tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta toteaa että hyvinvointi voidaan määritellä yhteiskunnan sosiaalisesti kulttuurisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestäväksi kehitykseksi

sitten toinen asia oli se että he kertoivat että oli suunniteltu että nämä myllyt kyllä toisivat muonioon mainio sitten he tarvittavat rahat tarvittavan virran mutta ongelma on se että myöskään pakkasella ne eivät pyöri

arvoisa puhemies

kallilta ja pääministeri kiviniemeltä että kun mentiin aikoinaan rahaliittoon niin silloin laadittiin valvonta ja myös nämä sanktiomekanismit jotta tämmöisiä kriisejä ei pääse syntymään

eli aikamoisia ongelmia on näissä ja sen takia minä olen miettinyt että jos suomessa ei ole alueita enää käytettävissä joilla olisi hyvin tuuliset ja otolliset olosuhteet tuulivoiman hyödyntämiselle niin pakkoko meidän on sitten niin vahvasti mennä tuulivoimaenergiaan

me voimme tehdä muiden alueiden ja valtioiden kanssa yhteistyötä vaikka aaltoenergiassa vaikka chilessä jossa on sitä aaltovoimaa saatavissa tehdään kehitys ja yhteistyötä ja kehitetään aaltoenergiaa

toisaalta täällä on vedottu talousvaliokunnan asiantuntemukseen näissä vaikeissa hetkissä ja kyllä minulle jäsenenä jäi kolme erilaista vaikutelmaa

no se ei tietenkään vastaa meidän uusiutuvien haasteeseemme mutta meillä on myöskin sitten mahdollisuus kehittää biopolttoaineita ja hakea tämäntyyppisiä ratkaisuja täällä suomessa

yksi oli se että isot pankit eivät niissä koroissa ja näissä velanhoitokuluissa tavallaan tätä riskiä pystyneet arvioimaan tai hinnoittelivat sen liian matalalle toisekseen myöskin se että tätä kreikka päätöstä olivat nämä suuret pankit viemässä eteenpäin eivät suinkaan poliitikot ja päättäjät jotka kantavat seurauksista vastuun

on oltava mukana siinä teknologisessa kehityksessä kun haetaan ratkaisuja näihin globaaleihin ongelmiin mutta sitten myös katsottava näitä maantieteellisiä oloja niin että jos täällä kerran ei tuule eikä täällä ole hirvittävästi aaltoja niin silloin kannattaa tehdä vertais ja kumppanuusyhteistyötä toisten tutkimusyksiköiden kanssa joissa sääolot ovat otollisemmat tämmöiseen teknologiaan

arvoisa puhemies

tässä raportissa yksi artikkeli avoimesta kasvusta käsittelee tutkimusta jossa tutkittiin hyvien oppimistulosten kouluja ja haastavien oppimistulosten kouluja

tuloksena oli että opettajilla ja vanhemmilla oli avoimen kasvun ajattelutapa ja se selitti minkä takia ne oppimistulokset olivat erilaisia

eli me voimme löytää ratkaisuja tähän eriarvoistumiskehitykseen me voimme löytää ratkaisuja minkä takia niin monet nuoret ovat masentuneita minkä takia kouluviihtyvyys on niin heikko monen kohdalla tai minkä takia peruskoulu jää suorittamatta

tämän keskustelun perusteella olen todella iloinen ja vaikuttunut kun olen kuunnellut kollegoiden näkemyksiä me todella jaamme yhteisen huolen mutta meillä on myöskin yhteinen suunta siitä kuinka me kehitämme meidän hyvää peruskoulua entistä paremmaksi

arvoisa puhemies

olen aivan samaa mieltä kuin valiokuntamme puheenjohtaja marja tiura että on hyvin tärkeää että täällä eduskunnassa katsotaan tulevaisuuteen

me emme voi vain elää lainsäädännössä kädestä suuhun vaan on tärkeää että meillä on näkemys tulevaisuuden mahdollisista kehityslinjoista ja tarvitaan kokonaiskuva kun tehdään hyvää lainsäädäntöä

haluan myös erityisesti kiittää meidän ministeriä kuinka vakavasti hän ottaa meidän edustajien huolen ja toiveen ryhtyä viemään tätä peruskoulun kehittämistä eteenpäin

tämän meidän raporttimme joka nyt tässä on ollut keskustelussa suuri tavoite on tukea venäjän pyrkimystä tässä modernisaatioprosessissa ja haasteessa jonka se on itse itselleen asettanut

odotammekin nyt täällä eduskunnassa ministerin toimia että miten tämä meidän peruskoulu lähtee lentämään ja ottaa taas ne kärkisijat tilastoissa

niin kuin ulkoministeri stubb sanoi on erittäin tärkeätä saada venäjä omaksumaan kansainväliset standardit ja säännöt erityisesti talouselämän kehityksessä

jatkossa on varmasti syytä entistä tiiviimmin koordinoida ja hakea yhteistyötä ja sitä osaamista mitä edustajilla täällä talon sisällä on ja myöskin ulkopoliittinen instituutti on ollut mukana tätä raporttia tekemässä

kiitän myös osaltani kaikkia keskusteluun osallistuneita

tämä on ollut hyvä keskustelu ja on ainakin tullut vahvasti semmoinen mielikuva että me olemme siirtyneet tämmöiseen uudenlaiseen venäjä suhteeseen

asioista voidaan keskustella niitä voidaan ymmärtää ja voidaan myöskin käsitellä kipeitä asioita ja tarkastella kriittisesti mutta ei tuomitsevassa hengessä välttämättä

erityisesti suomalaisten kielitaidon laajentaminen venäjän kielen suuntaan on saanut täällä keskustelussa kannatusta

tästä mediamaksusta on totisesti noussut aikamoinen kansalaiskeskustelu ja siinä on huomauttamista hallitukselle että tiedotuspolitiikka on hiukkasen ontunut koska tämä televisiolupamaksun poistuminen on näköjään jäänyt ihmisiltä ymmärtämättä

olisin myös sitä mieltä kun mietitään näitä uusia ylen rahoitusmalleja että täytyisi pystyä myös päättämään siitä tasosta koska nyt on vaarana se että nämä resurssit hupenevat ja ylestä tulee vuosi vuodelta riutuva julkisen palvelun laitos

tennilä että pienituloisten kohdalla mediamaksu voi olla iso rasite ja heitä on tultava sitten vastaan tavalla tai

ruotsissa porvarihallitus oli tehnyt veropolitiikkaa joka oli selvästi parantanut työllisyyttä mutta suomessa porvarihallitus oli taas tehnyt politiikkaa joka ei ollut vaikuttanut tähän työllisyyteen

kummassakin maassa lama oli yhtä syvä vaikeudet olivat yhtä syvät

mutta näen että suomessa porvarihallitus on lähes tehnyt tämmöistä että politiikalla pyritään herättämään odotuksia tai vaikuttamaan jotain muuta kautta mutta ei niin että työllisyys olisi todellakin täällä parantunut siinä mielessä

arvoisa puhemies

nyt ihmisten tunne kuulumisesta tiettyyn ryhmään on heikentynyt

ihmiset ovat huolissaan eriarvoistumisesta ja ympäristön kestävyydestä

toivon että tähän kyetään vastaamaan mietinnössä

joukkoistaminen merkitsee aiemmin suljettujen päätöksentekoprosessien avaamista verkossa niin että jokaisella jolla on pääsy verkkoon voi osallistua avoimiin tehtäviin

näin kerätään ihmisten osaamista tietoa taitoa ja kokemusta

joukkoistaminen ei toki korvaa edustuksellista demokratiaa vaan täydentää sitä

tämä joukkoistaminen on yksi mahdollisuus kuinka me parannamme demokratiaa suomessa

arvoisa rouva puhemies

haluan nyt korostaa kuitenkin että tämä tutkimus keskittyy juuri siihen minkälainen vastuu on valtiolla tuottaa palveluita ihmisille jotta he pärjäävät sitten sosiaalisten riskien keskellä

näitä työttömyyden tuomia ongelmia sairauden tuomia ongelmia liikuntakyvyttömyyden tuomia ongelmia niitä ei ratkaista vapaaehtoisen ystävänpalvelun avulla vaikka se vapaaehtoinen ystävänpalvelu onkin suuri rikastuttava tekijä meidän jokaisen ihmisen elämässä tarpeen tullen

tässä tutkimuksessa nostetaan esille tämmöinen huomio että vaikeista asioista keskusteleminen ja päätöksenteko on siirtynyt virkamiesten haltuun

tutkimuksessa selviää juuri se että resurssit niukkenevat palvelutarpeiden oikeutettujen sellaisten määrä kasvaa jatkuvasti

on tehtävä aika vaikeitakin ratkaisuja miten näitä resursseja kohdistetaan miten resursseja kohdistetaan tulevan talouskasvun rakentamiseen jotta riittää siitä jatkossa jaettavaa kaikille

nämä ovat olleet niitä tabuja joita tutkimuksessa on haluttu nostaa esille

toivottavasti sitten tulevaisuudessa pystytään käymään ihan kunnon keskustelua resursseista toimien tehostamisesta uudenlaisista tavoista tuottaa palveluita mutta myöskin sitten siitä millä tavalla niitä resursseja kohdistetaan

edustaja pekkarinen on aivan totta ja olemme valiokunnassa aivan samaa mieltä että tulevaisuus on osaamisessa kestävä kasvu on osaamista ja rahoitus on saatava kuntoon tältä osin

kestävä kasvu on meille elinehto ja se on itse asiassa mieletön mahdollisuus mutta se edellyttää niin kuin sanottu tätä osaamista

eli nyt tarvitaan meillä tieteen tutkimuslaitosten yhteistyötä ja sitä kuinka tutkimus kansainvälistyy ja kuinka siitä tehdään sitä menestyvää liiketoimintaa jota maailmalla halutaan ostaa ja kuinka se sitten myös markkinoidaan

tämä on iso kokonaisuudistus mutta me emme pysty luomaan tähän kestävään kasvuun sitä innovaatiota joka on cleantechiä bioteknologiaa tai digitalisaatiota jos me emme pysty muuttamaan niitä muita rakenteita tässä meidän hallinnossa ja valtion toimissa jos me emme pysty luomaan sitä uudenlaista osaamista ja uudenlaista asennetta tähän kansakuntaan

eli tämä on valtavan iso muutos tämä kestävän kasvun omaksuminen nyt meidän suureksi näkemykseksi täällä suomessa ja se kun me saamme nämä muutokset käyntiin tuo sen rohkeuden joka mahdollistaa ne investoinnit

arvoisa puhemies

lepälle haluan vaan sanoa että en minä täällä vertaile suomen ja ruotsin porvarihallitusten veropolitiikan vaikutusta työllistämiseen vaan minä kerron ruotsin valtion tutkimuslaitoksen tutkimuksesta jossa kansantaloustieteen tohtori oli tutkinut veropolitiikan vaikutuksia ja tullut tulokseen että suomessa se ei ole toiminut

nyt kysymys

kun suomi on tässä tilanteessa me tarvitsemme jättimäisen investoinnin luulisi tilanteen olevan kovin selkeä